vain uusien työpaikkojen myötä verotulot kasvavat velkaantuminen taittuu ja uusien työpaikkojen myötä verotulojen kasvun myötä pystymme palvelut turvaamaan

arvoisa puhemies

kyselytunti päättyi

oppositio täällä voi esittää näkemyksiään mutta olen luvalla sanoen pettynyt siihen että valtiovarainministeri joka toi merkittävän talousarvion täydennysesityksen jonka vastuulla se esityksen laatiminen on ei ollut esittelemässä puhetta eduskunnassa

arvoisa puhemies

nyt noita hallitusohjelman asuntopoliittisia linjauksia pääsääntöisesti viedään tinkimättä eteenpäin mutta kyllä toki tämä maahanmuuton kasvu vaikuttaa

en puhu karkeista enkä viinasta vaan puhun ruuasta

hallituksen ohjelman tekstitavoitteet ja talouslinja ovat räikeässä ristiriidassa keskenään

sitä kannattavuuskriisiä missä monet tilat elävät tällä hetkellä ei helpota se jos viljelijöille kuuluvia tukia jää jonkun virheen takia saamatta

hallitusohjelmasta puuttuvat keinot talouskasvun työllisyyden ja yrittäjyyden edellytysten parantamiseksi ja julkisen talouden tasapainottamiseksi

ja te väitätte että nämä ovat tiukennuksia

siksi olemme esittäneet miten terveyspalvelut nuo kipeiten tarvitut palvelut pystyttäisiin järjestämään paremmin ja niiden rahoitus uudistamaan

arvoisa valtiovarainministeri kunnioitan vakuuspyrkimystänne

arvoisa puhemies

te sanoitte että poistatte tukia yrityksiltä

edustaja sasin kuulossa tai kuullunymmärryksessä on parannettavaa

kertokaa minulle miten järjestätte suomelle vakuudet pankkien pääomittamisessa miten järjestätte suomelle vakuudet jos jälkimarkkinaoperaatioihin lähdetään ja miten järjestätte sen että jälkimarkkinaoperaatiot etukäteen hyväksytetään suomen eduskunnassa

se vaikuttaa pitkällä tähtäimellä asuntotarpeeseen ja se vaikuttaa myös siihen mistä ihmisille pystytään asuntoja osoittamaan

poistatte vähennyksiä

toivoimme ja uskoimme että hallitus olisi tarttunut kuntavaalien jälkeen toimeen koska se täällä moneen kertaan mainittu kriisitietoisuus monien ministerien puheissa on sentään jo kuulunut ja hyvä että edes puheissa

mitä yritysten vähennyksiä te poistatte

olemme useaan kertaan esittäneet rakenteellisen uudistuksen terveysuudistuksen tähän maahan ja sen pitäisi olla kunnallisten palveluiden järjestämisessä tärkeyssijalla yksi

esimerkiksi viivästymiset eläinrekisteritallennuksiin pystyimme tulkitsemaan niin että viljelijät eivät koe tarpeettomia menetyksiä

kuinka paljon leikkaatte lapsilta kuinka paljon leikkaatte sairailta kuinka paljon leikkaatte vanhuksilta kuntien valtionosuuksia niistämällä

te olette suhranneet kartta ja harppiharjoituksillanne puolitoista vuotta saamatta mitään aikaan muuta kuin hämmennyksen terveydenhuollon ammattilaisten mieliin epävarmuuden tulevasta palkanmaksajasta

onneksi meillä on myös sitä tyhjää vuokra asuntokantaa paljon olemassa mihin alkuun pystytään osoittamaan asumispaikkoja sitten

me esitämme terveysuudistusta joka varmistaa suomalaisten lääkäriin pääsyn jatkossakin kotikunnissa kokoaa voimavarat että terveyspalvelut pystytään järkevästi tuottamaan niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon osalta

esitämme oikeudenmukaisemman verolinjamme kokonaisuudessaan budjetin käsittelyn yhteydessä

tätä kohtuuhintaista asumista pyritään edistämään lisäämällä yleishyödyllisten toimijoitten määrää siirtymällä kohdekohtaiseen tarkasteluun

koska täällä on budjetin käsittely kesken eduskunnan on mahdollista tehdä nopeallakin tahdilla päätöksiä jos hallitus vain tänne esityksiä tuo

ja kyselytunti on mutta

vielä hallitustaipaleenne alkuvaiheessa tekin puhuitte jotain kuntauudistuksesta nyt se on yhtä sekamelskaa puheissanne

ainoan käsitteistöllä arveli sen kolmas aasian edustaja juha pylväs pyytää vapautusta suuren valiokunnan kokonaan korjata

hallituksella ei ollut mitään konkreettista

tämä edustaja torniaisen ottama näkökulma niistä käyttötarkoituksen muutosmahdollisuuksista on monilla kaupunkialueilla todella tärkeä työkalu mikä on paljon nopeampi kuin uuden maan hankinta kaavoitus ja niinpäin pois

sen sijaan ne asiat mitä hallitus on aiemmin puhunut tuntuvat vähän rapautuvan ja murenevan käsistä esimerkiksi mainostetut kasvun kannusteet

ei jatketa muiden asioiden parissa aina ja sitten esitellä äänestyksen kolmas aasian edustaja urpilainen on pyytänyt vapautusta ulkoasianvaliokunnan jäsenyydestä ja kysymyksen käsittely päättyi

arvoisa puhemies

kun noita konkreettisia esityksiä on vain muutama ja niistä esimerkiksi tutkimus ja kehityspanosten verohuojennus näyttää jäävän torsoksi en usko että se tulee saamaan kovinkaan suurta suosiota yritysten keskuudessa ehdot on tehty niin tiukoiksi sama näyttää käyvän yksityistä sijoittamista kannustavalle esitykselle

silakkaa itämeressä on vaikka enemmänkin kalastettavaksi mutta sitten sekä lohen että silakan ravintokäyttöä saattaa rajoittaa kalojen dioksiinipitoisuus

eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön

virkkunen palautettiin pian ruotuun

kun ei nyt kaikkia direktiivejä ehdi seurata ihan päiväkohtaisesti olisin kysynyt maa ja metsätalousministeriltä mikä on nyt tilanne tässä dioksiinidirektiivin kohdalla

edustaja aalto kysyi tästä maankäyttö ja rakennuslain uudistamisesta ja huolehti siitä rakennetaanko rannat täyteen nouseeko kauppakeskuksia kuin sieniä sateella

onko uhka väistynyt että eun dioksiinisäädökset rajoittavat itämeren silakan ravintokäyttöä vai onko tälle poikkeukselle saatu jo riittävä jatko kuten luonnonvarainneuvosto vaati viimeisinä töinään

sijoittajaenkeleitten verohuojennus on sen kaltainen että eivät siellä paljon enkelit lentele sen verotuksen ansiosta kyllä ne ihan omista motiiveistaan käsin lentelevät jos lentelevät

ajattelin jo että jospa sittenkin urpilaisen ja kataisen hallitus ottaisi taloustilanteen huomioon ja tekisi edes jotain yrittäjien kasvun ja työllisyyden eteen

se on tulonsiirto köyhiltä kunnilta rikkaammille

sitten rantojen osalta

jos te hyvät edustajakollegat eri ryhmistä olisitte kuunnelleet keskustan ryhmäpuhetta budjetin lähetekeskustelussa totesin muun muassa seuraavat asiat

rannat ovat vahvuus ja silloin kun toimitaan kaikkien hyvien periaatteitten mukaisesti suon mielihyvin että siellä rannalla voi myös ihminen pysyvämmin asua eikä pelkästään vapaa ajanasuntoa siellä pitää

arvoisa rouva puhemies

täydentävä esitys ei vastaa millään tavalla huonontuneeseen talousnäkymään hallitus vain levittelee käsiään ja sanoo että sumuisalta näyttää

hallitus on rankaisemassa maa ja metsätaloutta leikkauksilla ja kustannusten lisäyksillä jotka laittavat kannattavuuden kanssa jo nyt kamppailevan elinkeinon entistä ahtaammalle

pari huomiota kuitenkin yleisemmällä tasolla

arvoisa puhemies

se että ylipäänsä näin käy että kuuden vuoden jälkeen huomataan että jotain voimassa ollutta lakia onkin tulkittu väärin oikeastaan kertoo meidän työttömyys ja sosiaaliturvajärjestelmämme tavattoman suuresta vaikeaselkoisuudesta

monia mielenkiintoisia aiheita edustajat nostitte esille

ensimmäisenä puhuin työn vastaanoton helpottamisesta sosiaaliturvajärjestelmän yksinkertaistamisesta ja siitä että työttömällä täytyy olla aina mahdollisuus työtä tekemällä parantaa omaa asemaansa ja toimeentuloaan

keskustan eduskuntaryhmä ei hyväksy näin kovia yhteen elinkeinoon suuntautuvia leikkauksia

näistä yhdessä muodostuu kokonaisuus joka mahdollistaa tämän kansallisen lisäosan maksamisen nyt eun myöntämien tukien päälle

kyllä hyvässä yhteisymmärryksessä maa ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ja myös elinkeinoministeriö toimivat meille keskeisten asioitten eteenpäinviemiseksi

myös nykyinen asuntoministeri on käynyt lähiöissä mutta ihan niin kuin tutustumassa ei ollut hirveän paljon tiedotusvälineitä mukana

tämän tekisimme siten että tinkisimme ylisuurista veronkevennyksistä mitä hallitusryhmät antavat suurituloisille ja sijoittaisimme sen rahan suomalaisten palveluitten rahoittamiseen päivähoidon koulun terveyspalveluiden ja vanhuspalveluiden rahoittamiseen kuntien valtionosuuksien kautta

jokseenkin pian hallituksen muodostamisen jälkeen viime kesänä nimitin selvitysmiehen yhdessä alan toimijoitten kanssa vuorovaikutuksessa rakentamaan lyhyttä korkotukimallia joka lisäisi vuokra asuntotuotantoa ja rakentamista hallitusohjelman tavoitteitten mukaisesti

se miten tämä tarkkaan ottaen eri tuotantosuuntien kesken jaetaan on vielä auki mutta tulen huolehtimaan myös siitä että sikatalous saa osansa näistä myönnettävistä tukieuroista

hyvä esimerkki on tämä keskisuurten polttolaitosten direktiivistä saavutettu sopu kesällä missä suomen kannalta oleelliset poikkeukset biomassapoikkeus ja tämänkaltaiset asiat saatiin läpi ja homma pelittää

senpä takia nyt sitten tässäkin tämä selvennys että työmarkkinatukeen on oikeus riippumatta siitä millä perusteella oleskeluluvan on saanut on yksi askel pieni askel koko järjestelmän selkeyttämisen kannalta

nyt otan esimerkin tästä kun tässä monta kertaa tuli puhe että tukea sinne ja tukea tänne ja tukea tuonne ja pitäisi asuntojen hintaa pystyä alentamaan

me tekisimme myös valinnan jossa rokottaisimme kansainvälisiltä suuryrityksiltä rajoittamalla korkokeinottelua ja siirtohinnoittelua

se alkaa siitä että opiskelijoille on tarjolla riittävästi opiskelupaikkoja opinnot etenevät hyvin ja opintojen jälkeen mahdollisimman nopeasti nuoret pääsevät työelämän alkuun

sen sijaan kataisen ja urpilaisen sinipunavoimien päämääränä näyttää olevan voimalla ja pakolla rakennettava keskittävä ja eriarvoinen suomi

toinen huomio jonka haluan ottaa esille on se että käsitellessämme tätä kyseistä lakia törmäsimme ongelmaan että myös nuorten työmarkkinatuen kohdalla on tämmöisiä vähän vastaavia takaisinperintäkysymyksiä

esteettömyys on tärkeä asia rakentamisessa

arvoisa puhemies

esitys on kannatettava aivan kuten ulkoasiainvaliokuntakin on yksimielisesti todennut mutta kun meillä on nyt ministeriaitiossa vielä kehitysministeri hautala niin haluan ottaa tämän asian esille siitä näkökulmasta että etelä afrikkahan on loistava esimerkki maasta missä kehityspolitiikka on tuonut tulosta ja on siirrytty siitä että joku rikkaampi maa auttaa kahdenväliseen molempia hyödyttävään yhteistyöhön muun muassa suomen ja etelä afrikan välillä mutta toisaalta etelä afrikka on myös erinomainen esimerkki maasta jonka kehitys on erittäin tärkeätä ilmastopolitiikassa onnistumisen kannalta

työurien pidentämiseen kuuluvat työhyvinvointia edistävät toimet työssäjaksamista edistävät toimet johtamisen kehittäminen työpaikoilla kaikkinainen työelämän laatuun liittyvä toiminta jolla parannetaan ihmisten työssäviihtyvyyttä ja motivaatiota

me olemme kiristäneet siirtohinnoittelua viimeksi pari vuotta sitten lisäaskelia kaivataan

esimerkiksi kun nuori on hänelle räätälöityyn työllistymissuunnitelmaan kuuluvissa toimenpiteissä mutta ei jostain syystä olekaan hakenut esimerkiksi syksyn yhteishaussa opiskelupaikkaa niin on voitu todeta että tämmöisen opiskelupaikkahakuvelvoitteen laiminlyönti johtaakin sitten takaisinperintään vaikka toinen viranomainen on laatinut yhdessä sen nuoren kanssa yksityiskohtaisen ohjelman miten se polku työllisyyteen johtaa

kiitoksia arvoisa puhemies

keskeinen painopiste on biotalouden edistäminen ja tässä työssä tietysti myös maa ja metsätalousminiteriön tehtävä on keskeinen

toisaalta etelä afrikassa on ilmastonmuutokseen sopeutumishaasteita ja toisaalta koska se on afrikan talouskasvun vetureita sillä on myös tämmöisen nopeasti kehittyvän maan haasteet siinä että päästöjen kasvu ei saisi kovin karata käsistä jos ilmastopolitiikasta mielitään kiinni pitää

viljely kannattaa heikosti tuottajahinnat ovat liian alhaiset ja te vielä pahennatte tilannetta leikkaamalla kansallisia tukia ja poistamalla polttoaineveron palautuksen

valiokunta tätä asiaa edelleen käsittelee ja uskon että tästä myös viestimme tuonne ministeriön suuntaan ja yritämme yhdessä hyvässä yhteistyössä työministerin kanssa tätäkin probleemia ratkoa

arvoisa puhemies

tämä kertoo siitä että jos ei ole rahaa täytyy käyttää järkeä ja täytyy näitä sääntöjä olla valmis katsomaan ja soveltamaan ja tulkitsemaan sillä tavalla että tavoitteet voidaan saavuttaa joskus myös ilman tukia

ei ketään voida sairaana tai työkyvyttömänä pakottaa töihin mutta jos asetamme sen riman itsellemme korkeammalle ja ajattelemme että siitä kasvavasta eliniänodotteesta edes pieni osa käytetään enemmän työntekoon ja työurien jatkamiseen loppupäästä saamme taloutemme vakaalle pohjalle

ja kun samaan aikaan te vielä heikennätte tilojen mahdollisuuksia kehittää omaa tuotantoaan luopumistuen ehtoihin tekemillänne heikennyksillä on soppa valmis

ilmasto ja kehityspolitiikan yhteensovittaminen on suomen hallituksen kannalta sillä tavalla kimurantti kysymys että hallitushan laskee sen varaan että kehityspoliittisissa tavoitteissa säilytään mikäli päästökauppa tuottaa riittävästi tuloja ja päästökaupan tuloilla sitten paikataan sitä kehitysrahoituksen vajetta minkä hallitus on onnistunut saamaan aikaan

arvoisa puhemies

ne ovat itämeren ympäristönsuojelu itämeren alueen taloudellinen ja energiayhteistyö siihen liittyvine energiayhteyksien rakentamisineen sekä sitten meriliikenteen turvallisuudesta huolehtiminen